elämme epävakaita aikoja

olen itse ollut tilaisuuksissa joissa on esitetty toiveita siitä että henkilöille jotka oireilevat sisäilmaongelmien vuoksi mutta eivät kärsi ammattitaudista olisi olemassa jonkinlainen tukijärjestelmä työpaikan vaihtamiseksi

arvoisa puhemies

työpaikanvaihdostukihan koskee vain ammattitauteja ja jos olen ymmärtänyt oikein jos henkilö ei pysty homeitiöiden takia työskentelemään esimerkiksi koulussa sairaalassa tai jossakin muussa vastaavassa paikassa mutta hänellä ei mua voita

eräänä eikä ole muualla oireita eikä työnantaja pysty järjestämään hänelle tervettä työyhteisöä niin hän saattaa jäädä esimerkiksi ilman kelan sairauspäivärahaa ja sosiaaliturvaa

ministeri lindströmin työllisyyspaketissa esittelemät keinot eivät valitettavasti auta tässä asiassa joskin mukana oli hyviäkin ehdotuksia

ensinnäkin ehkäisemällä terveysongelmien syntyä vaikuttamalla syihin jotka liittyvät kansalaisten elinympäristöön ja elintapoihin toiseksi niiden sairauksien varhaisvaiheen seulonnalla joiden etenemiseen voidaan vaikuttaa kolmanneksi sairauksien hyvällä hoidolla neljänneksi sairauksien aiheuttamien haittojen vähentämisellä kuntoutuksen avulla ja viidenneksi köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisellä sillä sosioekonomiset tekijät selittävät tutkimusten mukaan sairastavuutta huomattavan paljon

sen sijaan että hallitus olisi vastannut hitaaseen kasvuun ja kasvaneeseen työttömyyteen elvyttävän työllisyyspolitiikan kautta se on leikannut työvoimapolitiikan määrärahoja

lain valmistelun yhteydessä on erillisessä kolmikantaisessa valmistelutyöryhmässä käsitelty myös työpaikan vaihdoksen tukemista tilanteessa jossa työpaikan kosteusvauriomikrobien aiheuttama oirekokonaisuus estää työskentelyn

näitä erityisesti avoimia työmarkkinoita lähellä olevia työttömiä auttavia tukimuotoja on korvattu kuntouttavalla työtoiminnalla ja työkokeiluilla joiden alkuperäisenä tarkoituksena on auttaa kaikkein heikoimmassa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä

näiden asioiden laiminlyönti aiheuttaa valtavia turhia kustannuksia

kuntouttavaan työtoimintaan ohjataan tällä hetkellä myös henkilöitä joiden oikeampi työpaikka olisi esimerkiksi välityömarkkinoilla tai peräti avoimilla työmarkkinoilla

palkkatukeen myönnettyjen rahojen vähäisyys on katkaissut järkeviä työttömien työmarkkinapolkuja ja pitkittänyt työttömyyttä

järjestöissä olisi mielekästä työtä tarjolla mutta työllisyysmäärärahojen vähäisyyden takia palkkatukien myöntäminen järjestöille on vähentynyt huomattavasti

suomen viisi kalleinta tautiryhmää ovat sydän ja verisuonisairaudet muistisairaudet mielenterveyshäiriöt hengityselinsairaudet ja tuki ja liikuntaelinsairaudet

kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra asuntotuotannon lisäämisellä on todella kiire

tämän palkkatuen loppuminen vähentää pitkäaikaistyöttömien työllistämismahdollisuuksia ja samalla se vähentää kansalaisjärjestöjen tarjoamaa tukea ja palveluja

nämä sairaudet aiheuttavat reilusti yli puolet terveydenhuollon kustannuksista

erityisryh mien asunnoista on puute joka puolella suomea ja näitä erityisryhmiä ovat muun muassa pitkäaikaisasunnottomat kehitysvammaiset mielenterveyskuntoutujat ja muistisairautta sairastavat henkilöt

kun määrärahat loppuvat myös järjestöjen esimerkiksi lapsiperheille eläkeläisille ja työttömille tarjoama tuki ja toiminta uhkaavat loppua ja erilaiset asukastalot ja muut kohtaamispaikat sulkeutua

meillä on runsaasti terveystaloustieteellistä tutkimusta siitä että ennaltaehkäisyllä varhaisella puuttumisella asianmukaisella hoidolla ja kuntoutuksella saadaan yhteiskunnalle säästöjä aikaan

ihmettelen kovasti miksi hallitus ei tässä työttömyystilanteessa ole kiinnostunut yhteistyöstä järjestöjen kanssa tämän enempää sillä ne voisivat luoda jopa kymmenilletuhansille osatyökykyisille mielekkäitä työelämäpolkuja

ammattikorkeakouluissa korostuvat työelämälähtöisyys ja erilaiset alueelliset painopistealueet

ihmiset jotka tarvitsisivat henkilökohtaista palvelua joutuvat sitä odottamaan kuukausikaupalla

arvoisa puhemies

hallitus arvioi ainoastaan lyhyen aikavälin säästöjä mutta päätösten hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointia ja pitkän aikavälin arviointia ei ole tehty

minusta tämä laki on ihan perusteltu ihmisoikeuksien inhimillisyyden ja ihmisarvon näkökulmasta mutta toisaalta myös tarttuvien tautien leviämisen ennaltaehkäisyn näkökulmasta ja käsittääkseni samantyyppinen lainsäädäntö on ainakin aika monessa euroopan maassa

ensinnäkin politiikkatason toimet kuten verotus erilaiset rajoitukset ja teollisuuden kanssa sopiminen ovat osoittautuneet tehokkaiksi keinoiksi

muistisairaudet ovat tyypillinen esimerkki jossa sairauden tietyssä vaiheessa ihmisen on päästävä asumaan joko ryhmäkotiin tai tehostetun palveluasumisen muistiyksikköön

sekä yksilöiden että yhteiskunnan hyvinvointi rakennetaan työn varaan

kaikille yhdenvertaisen palvelujärjestelmän rapauttaminen lisää syrjäytymistä ja tämä taas kasvattaa kustannuksia

olisiko mahdollista nyt siirtää tämä keskustelu myöhemmäksi vaikka ensi viikkoon että ministerikin voisi olla koko keskustelun ajan täällä paikalla koska minulla on semmoinen tuntu nyt tämän keskustelun pohjalta että me tarvitsisimme hiukan laaja alaisemman pohjan tälle keskustelulle myöskin tässä lähetekeskusteluvaiheessa

perusrahoitus on tarkoitus sitoa indeksiin samalla tavalla kuin yliopistojen rahoituksen osalta on tehty

välikysymyksessä väitetään ettei hallitus ole tehnyt oikeita toimenpiteitä työttömyyden vähentämiseksi

saadessaan asianmukaista hoitoa ja kuntoutusta koko sairauden ajan muistisairaat ihmiset eivät tarvitse sairauden loppuvaiheessakaan yleensä laitoshoitoa mutta lähes aina he tarvitsevat kodinomaisia asumisyksikköjä

uusi lainsäädäntö turvaa ammattikorkeakoulujen autonomian ja antaa mahdollisuudet jatkaa ammattikorkeakoulun kentän rakenteellista uudistamista paikalliset olosuhteet huomioiden

toivottavasti ammattikorkeakoulut käyttävät heille myönnettyä valtaa oikein ja valmistelevat johtosääntönsä ja muut ohjeistuksensa avoimesti opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa yhdessä

arvoisa puhemies

autonomiasta huolimatta tiettyjä asioita tulee kuitenkin määritellä valtakunnallisesti

on totta että työvoimatoimistot ovat olleet tiukoilla muutoksen ja asiakkaiden määrän kasvun takia ja sen vuoksi kehysriihessä tehty päätös osoittaa lisärahoitusta niille te toimistoille joiden toiminta alueella haasteet ovat suurimmat on erittäin tärkeä

hallitus ei ole ennakoinut eikä arvioinut lainkaan esimerkiksi päätöstensä terveys hyvinvointi ja tulonjakovaikutuksia

arvoisa puhemies

juustohöylällä leikkaamalla se ei onnistu

tiedän nimittäin ammattikorkeakouluja joissa esimerkiksi sairaanhoitajan ammattiopintoja opettaa sekä teoriassa että käytännössä kemisti tai bioanalyytikko siis henkilö jolla ei ole lainkaan sairaanhoitajan tutkintoa itsellään eikä siis myöskään tietoa sairaanhoitajan työstä

te toimistoissa asiakkaan tilanteen alkukartoitukseen osallistuvien henkilöiden ammattitaitoon ja osaamiseen on jatkossa kiinnitettävä myös lisääntyvää huomiota

tämä kehyspäätös sisältää monia oikean suuntaisia asioita terveyden edistämisen näkökulmasta kuten esimerkiksi nuorten yhteiskuntatakuu poikkihallinnollisena yhteistyönä ja työurien pidentämiseen tähtäävät toimenpiteet esimerkiksi työelämän laadun kohentamisen muodossa

näin todennäköisesti käy

myös leikkausten yhteisvaikutusten kasautuminen samoille henkilöille ja väestöryhmille on todella huolestuttava asia sillä näin ihmisiä ajetaan pitkäkestoiseen köyhyyteen ja pysyvään

toteutettuja tai valmistelussa olevia toimenpiteitä ovat muun muassa työllisyyspoliittinen kuntakokeilu pitkäkestoinen palkkatuki ikääntyville pitkäaikaistyöttömille välityömarkkinatoiminnan vaikuttavuuden parantaminen osatyökykyisten työllistymisen edistämiseen tähtäävät toimenpiteet sosiaalisia yrityksiä koskevan lainsäädännön arviointi työllistymisen edistäminen julkisilla hankinnoilla ja sosiaalihuoltolain uudistaminen

nämäkin ovat esimerkkejä terveyden edistämiseen tähtäävistä toimenpiteistä joilla pitkällä aikajänteellä saadaan säästettyä yhteiskunnan kustannuksia

valitettavan usein monessa kunnassa on jouduttu tilanteeseen jossa esimerkiksi monikansallisen rakennuttajan siivillä palvelutuotantokin ajautuu näiden yhtiöiden omistamille tai läheisesti kytköksissä oleville monikansallisille yrityksille

lopuksi arvoisa puhemies yhdyn sivistysvaliokunnan kolmanteen lausumaehdotukseen siltä osin jossa todetaan että hallituksen on laadittava viivytyksettä ehdotus siitä miten ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollon palvelut jatkossa järjestetään

olemme liikaa jymähtäneet siihen että palvelu on haettava jostain rakennuksesta

onko näitä hyviä ja uudenlaisia lähipalvelukokeiluja koottu hyviksi käytännöiksi jonnekin ja jos ei ole voisiko tätä työtä tehdä ministeriössä

asia on tärkeä ja siitä on lähiaikoina saatava selkeät linjaukset

tästä olisi todella hyötyä monella taholla

on ihan perusteltua pyytää lähetekeskustelussa valiokuntaa selvittämään asioita tarkasti ja nostaa huomionarvoisia asioita esille valiokunnan selvitettäväksi ja pohdittavaksi mutta tässä asiassa tuntuu nyt olevan sitten tarve puhua asiasta vähän laajemminkin

en etukäteen tutustunut tähän lakiesitykseen mutta mitä tässä nyt ennätin sitä lueskella niin tulin siihen tulokseen että tässä esityksessä todella ainoa pykälä jossa säädetään toimenpiteistä henkilöä kohtaan jolla ei ole suomessa vakituista asuinpaikkaa koskee tätä karanteenia ja eristämistä toisin sanoen niitä tilanteita joissa muun väestön suojelemiseksi on tarpeen eristää tartunnankantajaksi epäilty henkilö joka syystä tai toisesta on suomessa

kyseessä on valtava ongelma jonka ratkaisemiseen tarvitaan valtion apua ja ohjausta sekä erityisesti eri ministeriöiden välistä yhteistyötä

erityisen tärkeää on kytkeä kunnan sosiaali ja terveydenhuolto mielenterveys ja päihdepalveluineen sekä talous ja velkaneuvonta osaksi asiakkaiden kokonaisvaltaista auttamista

asian laajuuden takia tilanteen korjaamiseksi tarvitaan pitkäjänteinen suunnitelma ja tämän suunnitelman etenemisestä olisinkin halunnut ministeriltä kysyä

arvoisa puhemies

ettei pöytäkirjaan jää nyt väärää tietoa haluan edustaja heinosta kyllä korjata ei tähän asiaan liittyen vaan siihen mitä hän sanoi ministeri huovisen viime kaudella luvanneen

arvoisa puhemies

oleellista on todella se minkä edustaja kiljunenkin sanoi että tartuntatautilaissa ei ole lainkaan kysymys sairastuneiden hoidosta vaan siitä säädetään ihan toisaalla ihan toisissa laeissa

olen lähiaikoina nimittäin joutunut kuulemaan useamman surullisen tarinan siitä että talon ostaja on joutunut terveyden menettämisen lisäksi kohtuuttomiin taloudellisiin vaikeuksiin ostettuaan niin sanotun hometalon

takuu on ollut voimassa vajaat puolitoista vuotta

hän viitannee lakiesitykseen paperittomien terveydenhuollosta mutta olin itse sitä lakiesitystä sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsittelemässä ja toden totta ei siinä näin sanottu

tämä lakiesitys ei millään tavalla muuta esimerkiksi paperittomien asemaa

silloinhan sosiaali ja terveysvaliokunta oli yhtä mieltä myöskin kokoomuksen kansanedustajat olivat samaa mieltä siinä vaiheessa vielä siinä lain eteenpäinviemisessä

joissakin tilanteissa tuntuu että ostaja on täysin oikeusturvaton

nuorisotakuun toteuttamiseen on kuitenkin nyt saatava mukaan kaikki keskeiset toimijat

erityisen tärkeää on kertoa työnantajille heille kohdistuvista etuuksista

arvoisa herra puhemies

tämä lakiesitys on kannatettava sillä näiden lakimuutosten avulla pyritään varmistamaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien toimeentulotukiasiakkaiden sekä lasten nuorten ja heidän perheidensä lailla turvattujen oikeuksien toteutuminen

tutkimusten mukaan suuri osa työnantajista ei ole edelleenkään kuullut sanssi kortista mitään tai ei ole kuullut että työnantajille maksettavaa koulutuskorvausta peruskoulun päättävien opiskelijoiden palkkaamisesta oppisopimuskoulutukseen on huomattavasti korotettu

arvoisa puhemies

elämme epävakaita aikoja ja tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta

pitäisi päästä lyhentämään edellisen hallituksen tekemää valtavaa valtionvelkaa ja toisaalta pysäyttämään jo vuosikymmeniä jatkunut eriarvoistumiskehitys sekä korjaamaan kärjistyneet terveydenhuollon ja vanhustenhoidon puutteet